koetetaan vain jatkuvasti edelleen kasvattaa sitä ja kun olikin tämän hallituksen yksi keskeinen tavoite tämä biotaloustukijalka niin koetetaan kasvattaa sitä tukijalkaa

syy johtuu aivan täysin siitä että kysymys on hölmöläisten peiton jatkamisesta

suomen kannan mukaan pankkien taseiden vahvistamista tulee jatkaa ensisijassa yksityisin toimin

ekpn tilanne on huolestuttava

meillä on kahdeksan vuosineljännestä menty ilman talouskasvua

se mitä meidän täytyisi aika nopeasti tehdä olisi saada lisää työpaikkoja ja työpaikkoja syntyy kaikista nopeimmin palvelualoille

jotta me pääsisimme siihen edustaja kivelänkin esille nostamaan kehittyneeseen palveluyhteiskuntaan nähdäkseni meidän pitäisi saada palvelualan työpaikkoja lisää

näkisin näin että ehkä tämän alvikynnyksen nostaminen palveluliiketoiminnan puolella olisi tällä hetkellä se ensimmäinen teko mitä tässä täytyisi tehdä

monet teknologiset keksinnöt viittaavat siihen suuntaan että kohta aletaan enemmänkin tuottaa kotitalouksissa sitä omaa sähköä omaan käyttöön

oikeastaan ainut pullonkaulatekijä mikä tämän tilanteen estää ovat akkuteknologiat

ne eivät ole vielä kyllin kehittyneitä siihen että sitä sähköä pystyttäisiin säilömään hyvin edullisesti ja tehokkaasti

kaikkinensa täytyy todeta tästä hallituksen esityksestä

sucros neljä pykälää edusti kokkia josta kalle paimiossa teen ehdotuksen vastalauseen yksi mukaisen edusti elintila

eli evmn tappioiden todennäköisyyttä tässä pankkien pääomitustilanteessa lisää huomattavasti se että tällöinhän jos evm aikoo pankkeja pääomittaa yksityiset sijoittajat ovat nähneet sen että heidän ei kannata tähän lähteä mukaan

näin ollen onkin hyvin todennäköistä että tätä kautta evmlle syntyy tappioita ja sitä kautta evmään osallistuneet valtiot joutuvat niitä tappioita yhteisvastuullisesti hoitamaan

todennäköisesti myöskin käy siten että pankkeja tullaan pilkkomaan sellaisiin osiin mitkä ovat elinkelpoisia elikkä mitkä sisältävät jonkunlaista omaisuutta mutta myös niihin osiin joihin jää pelkkiä vastuita

näin ollen nämä vastuut viedään sinne evmlle evmn vastuiksi ja sitä kautta meidän kaikkien yhteisiksi vastuiksi mutta omaisuuden kanssa sen kanssa juoksee yksityinen sijoittaja pakoon

arvoisa puhemies

sanoisin vielä että tässä hyvin ongelmallisen tilanteen tekee se että itse asiassa evm sopimus sisältää sen etuoikeutetun aseman elikkä evmllä on etuoikeutus saada ensimmäisenä velat pois

mutta jos pankkeja pääomitetaan evmn kautta silloin evmn taseeseen tulee sellaisia omaisuuksia joilla ei tätä etuoikeutetun velkojan asemaa ole

itse asiassa tämä evm päätös olisi pitänyt tuoda tänne eduskuntaan päätettäväksi ihan tämän yksittäisen seikan johdosta

minun näkemykseni mukaan tämä suomen alkoholin matkustajatuonti ja tämä politiikka on menossa oikeaan suuntaan

aikaisemmin pystyi pelkällä laivalipulla ja ennakkotilauksella käymään lunastamassa täyden lastin alkoholia satamasta käymättä edes tallinnassa

tämä mahdollisuus on poistettu tämä on hyvä asia

alkoholin matkustajatuonnissa on kaksi pääsääntöä

yksityishenkilön kuuluu hankkia alkoholi omaan käyttöönsä se on ensimmäinen pääsääntö ja se täytyy kuljettaa itse mukana se on toinen

nyt tähän omaan käyttöön hankintaan tehdään tullille valvontatyökaluja jotta tulli voi ottaa näitä henkilöitä sieltä kiinni jotka ovat vaikkapa semmoisessa asemassa että heidän ei kuuluisi tuoda alkoholia niin paljon kuin he tuovat ovat vaikkapa työttömiä mutta tuovat täyden lastin joka toinen viikko

kunnioitettu puhemies

nyt kyllä joudun olemaan edustaja filatovin kanssa vähän vastakkaista mieltä koska minun näkemykseni mukaisesti finnfundin kautta voitaneen katalysoida sellaisiakin hankkeita jotka edistävät tyttöjen ja naisten asemaa kehitysmaissa näin nähdäkseni

sitten tämä toinen pääsääntö tämä itsekuljetus

toisin sanoen tällä tahdotaan ottaa sellainen matkustaja kiinni sieltä tai vähentää sitä maahantuontia joka on tuonut sen täyden lastin bussissa

tällöin ei välttämättä olla tiedetty edes kuka sen alkoholin todellinen maahantuoja on vai onko se jonkunlainen bulvaani mahdollisesti vai onko joku täysin ulkopuolinen tilannut sen alkoholilastin sen bussin sisällä

siis itse tämä palveluväylähän on tiedonvälityskonsepti joka toimii välitysalustana kun halutaan suojattuja ja vakioituja tietoja välittää ja sitä voivat käyttää ne kaikki jotka siihen ovat liittyneet eli sillä kansalainen ja julkinen digitaalinen palvelu yhdistetään toisiinsa

näitä on muun muassa se että palvelulla on omistaja käytetään avointa tietoa ja aukaistaan tietoa käytetään nykyistä tietoa ja hyödynnetään nykyisin jo olemassa olevia palveluita saadaan asiakkaalle nopeasti hyötyä

palvelujen kuuluu olla helppokäyttöisiä ja asiakaslähtöisiä sekä ensisijaisesti keskitytään sähköisiin palveluihin

sitten haluan nostaa esille muutamat muut nettisivut missä tätä kansallista palveluväylää oikein käsitellään

csc

fi se on kehittämissivusto siellä on kaikki dokumentointi sitten tämä esuomi

fisivusto se on tämän palveluväylän viestintäkanava ja itse tämä palveluväyläsivusto beta vaiheessa oleva on beta

näiltä neljältä sivustolta löytyvät ne pääteesit koko tähän kansalliseen palveluväylään ja näitten avulla kansalainen ja myöskin kansanedustaja saa kaiken mahdollisen tiedon siitä mikä tämän asiain tila oikein on ja missä ollaan menossa

esitän vastalauseen mukaisen taulukkomuutoksen puutteena myöskin toiseen laki muun lakiehdotukseen kolmanteen lakiehdotukseen tulee pykälämuutos yritys neljänteen pykälään vastalauseen

kannatan

kannatan

todellakin tähän valiokunnan mietintöön on jätetty vastalause ja tässä yksityiskohtaisessa käsittelyssä sitten tullaan nämä vastalauseen kohdat esittämään

niitä on kaiken kaikkiaan viisi kappaletta viisi lisäysesitystä

kunnioitettu puhemies

olen tässä kyllä edellisen puhujan kanssa samoilla linjoilla

tämä keskustan esitys sipilän lakiesitys on huomattavasti kalliimpi

tämä on kyllä tosi iso ongelma että tehdään tällaisia lakiesityksiä

tässä toki näkyy se että hallitus on tuonut tämän lakiesityksen näin kovalla vauhdilla niin että ei ole keskustakaan pystynyt laskemaan sitä mikä tämä kustannusvaikutus olisi

kunnioitettu puhemies

tämä lausuma saatiin näihin valiokunnan mietintöihin lähestulkoon sellaisenaan elikkä olemme kyllä tyytyväisiä siihen että nämä meidän mielipiteemme on kuultu jo siellä mietintövaiheessa

nythän on ollut havaittavissa se että monetkin opiskelijat syttyvät vasta hieman myöhemmällä iällä opiskelemaan hankkivat ensin sen ammatillisen pätevyyden jatkavat siitä yliopistoon tai amkhon

nähdäkseni ei ainakaan minkäänlaisia tiukennuksia saisi tehdä mutta mikä on tämä tulevaisuus jatko opinto oikeuden ja kelpoisuuden osalta

meillä on tosi huolestuttava kehitys päällä kaiken aikaa eli meidän vienti ja tuonti on laskussa

ja sitten kun me katsomme miten ensi vuoden budjetti ja vmn talousennusteet bktn kasvusta on tehty ne pohjautuvat käytännössä vain ja ainoastaan siihen että vienti sekä tuonti kasvavat

muuten ollaan kyllä aika pessimistisiä tai ennustetaan nollakasvua mutta näiden kahden tekijän osalta ennustetaan kasvua ja tähän pohjataan että meillä lähtisi talous kasvuun

olen kuunnellut tätä keskustelua mielenkiinnolla ja toteaisin vain sen että mielestäni tätä suomen taloustilannetta täytyisi lähteä hoitamaan siten että ensimmäisinä vuosina tehtäisiin näitä leikkauksia ja sopeutustoimia

minä en kyllä pysty oikein uskomaan näihin ennusteisiin etenkin kun katsotaan sitten näitä muiden tutkimuslaitosten suhdanne ennusteita

loppukaudesta sitten voimme elvyttää ja nämä isot hankkeet sote uudistus myöskin kuntauudistus täytyisi saada maaliin asti

kenties tämä olisi syytä ottaa pohdintaa

keskustelu on päätähti nyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaa jolle perustuslakivaliokunnan pohdintaan

olen huomannut näistä hallitusneuvotteluista sen että onneksi se neljän vuoden jappaisu ja vatulointi mitä edellinen hallitus teki on loppunut se on taakse jäänyttä elämää

lähetekeskustelua varten esitellään parker sen kuudestoista sija puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokuntaan

tuleva hallitus tulee tekemään niitä päätöksiä millä tämä suomi saadaan nousuun ja me tulemme myöskin elvyttämään loppukaudesta jotta tämä alkava talouskasvu saadaan tästä käyntiin ja sitä pystytään jatkamaan

hallitus on siis epäonnistunut työllisyys sekä talouspolitiikassaan

eihän niitä oikeastaan ole ollenkaan

käytännössä meidän pitäisi tällä hetkellä kuten täällä salissa on aikaisemmin kuultu panostaa hyvin voimakkaasti työllistämiseen

kun vasemmistoliitto oli ainut puolue joka näissä vaaleissa halusi tehdä tätä elvytyspolitiikkaa halusi jatkaa suomen velkaannuttamista niin vasemmistoliitto ei kuitenkaan sitten itse toimi puolueena näitten omien ohjeittensa mukaisesti vaan heti vaalien jälkeen ilmoitti että puolueessa on yt neuvottelut

eipä tässä tämän ihmeempiä

minä kyllä hiukan ihmettelen tätä menettelytapaa

eikö pitäisi elää niin kuin opettaa

kunnioitettu puhemies

mutta nyt olen hyvin hämmentynyt olen hyvin hämmentynyt kun kuuntelin tuota sdpn puhetta

yleiskeskustelu on väsähtynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyy lakiehdotuksen sisällön ja tuupaisen lakiehdotuksen silmän ei muuta

siis todellakin olitteko te ennen vaaleja valmiit hyväksymään nämä leikkaukset kun nyt tässä puheessa kuitenkin kielsitte että ette näitä hyväksy

siis nyt haluaisin tietää olitteko te ennen vaaleja hyväksymässä nämä tehdyt leikkaukset kokonaisuudessaan vai kuinka se nyt oikein oli

kunnioitettu puhemies

tässäkin vähän tämmöinen tekninen puhe elikkä valiokunta toteaa selvyyden vuoksi että sieltä sopimustekstistä hallituksen esityksessä puuttuu muutama sana

kyllä minä pikkasen ihmettelen näitä ideologisia valintoja mitä siellä on

tiedonvaihtoa ei tehdä tyhjäksi

ei muutu yleiskeskustelun päähine pyritään yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakien sisällön mietinnön mukaisena kylkeen rahan käsittely on muuta

näin ensimmäisen kauden kansanedustajalle nämä ovat aika vaikeita asioita käsitellä koko valtion budjettia mutta haluaisin nostaa tässä muutaman asian esille joihin on kyllä aikaisemminkin viitattu

elikkä tässä heti tämän esityksen ensimmäisellä sivulla on asiaa tästä vaihtotaseesta ja kauppataseen vajeesta ja etenkin vientisuhteen heikkenemisestä

nythän on kysymys näin että jos ei suomi saa tätä vaihtotasetta käännettyä positiiviseksi hinnalla millä hyvänsä niin kyllä tässä ovat aika heikot ajat edessä

tällä lyhyehköllä hallituksen esityksellä ja vieläkin lyhyemmällä valiokunnan mietinnöllä nostetaan valtioneuvoston lainanottovaltuutta

meidän pitää kilpailukykyä pystyä tehostamaan jotenkin

ja haluaisin nyt kuulla kommentin siitä että koska olemme eussa ja saksan kanssa talousliitossa niin voivatko suomessa ylipäätänsä palkat nousta nopeammin kuin ne saksassa nousevat koska silloin meidän kilpailukykymme heikkenee

syy siihen miksi lainanottovaltuutta yleensä nostetaan on se että muuten saattaisi syntyä kysymys siitä voiko suomen valtio yleensäkään lisävelkaantua

nyt on ilmeisesti semmoinen tilanne syntymässä tulevalla hallituskaudella että valtio aikoo ottaa enemmän velkaa tai saattaa ottaa enemmän velkaa kuin mitä nykyinen lainanottovaltuus myöntäisi

mutta tässä yhteydessä täytyy kyllä sanoa se että ei tämä nimellinen valtionvelka välttämättä ole oikea mitta mittaamaan sitä miten hyvässä kunnossa valtiontalous välttämättä edes on

muun muassa ekpn kautta suomen valtio on piilovelkaantunut viime aikoina hyvinkin paljon ja lisäksi kun ottaa huomioon suomen eläkevastuut suomen piilovelka saattaa olla hyvinkin huomattava

kunnioitettu puhemies

aivan ensimmäiseksi haluan kiittää valiokunnan puheenjohtaja lipposta tästä hyvästä tutkimuksesta jonka hän on saattanut tänne meidän keskusteltavaksemme

haluaisin nostaa esille paitsi tämän koulutusviennin myöskin tämän oppimisen yksilöllistymisen joka luultavasti tulee olemaan sellainen tosi iso asia tulevaisuudessa

koulutusviennistä muutama seikka ensin

nähdäkseni tällaiset oppimispelit tulevat olemaan se keskeinen suunta mihinkä ollaan menossa

niin kyllähän se on yleisesti tiedossa että valtiontaloutta tulee hoitaa toisella tavalla kuin kotitalouksia tai sitten puolueiden talouksia

mutta itse asiassa valtioiden tulisikin joka vuosi velkaantua hiukan lisää ja se optimaalinen velanottoaste on noin puolet bktn kasvusta

päätoimiseen oppimiseen käytetään noin yksi kolmasosa eläkeikää edeltävästä ajasta ja oppiminen tapahtuu fyysisesti keskitetyssä muodossa aiheuttaen valtavasti kustannuksia

mutta nostaisin esille tässä tämän lain yhteydessä sen että tässähän ollaan luomassa kaikkien aikojen kyttäyslakia minkä avulla keltainen lehdistö voi muun muassa julkisuuden henkilöiden omistamien yhtiöiden maksuvaikeuksia tutkia ytjn sivulta ja julkaista niitä edelleen lehtiensä sivulla

eli siis toisin sanoen

jos suomi pääsee sille talouskasvun tielle jossa bkt lähtee nousemaan niin me tiedämme sen optimaalisen velanottoasteen myöskin silloin

meillä on kuitenkin olemassa jo ne laitteet ja jopa opetussisällötkin joilla me voisimme tämän muutoksen saada aikaan mutta miten me sen saamme aikaan tämä on tosi iso kysymys

minä haluaisin nostaa tämän kysymyksen tähän keskusteluun ja toivottavasti te edustajakollegat voisitte tähän myöskin osaltanne antaa vastauksia

tämä tulee johtamaan sellaiseen tilanteeseen että hyvinkin monet yhtiöt voivat joutua lisäongelmiin kun ihmisille paljastuu se että jollakin yhtiöllä saattaa olla tilapäisiä maksuvaikeuksia

tässä on itse asiassa tosi hyvää keskustelua ollut sekä vasemmistoliitolta että myöskin muualta siitä mitkä nämä suomen kansantalouden pahimmat ongelmat ovat

herra puhemies

mutta mielestäni työn tuottavuus on se suomen pahin ongelma ja tähän puhemies onneksi meidän uusi hallitus on ottanut hyvän linjan

kiitos

tässä budjetissa ennustetaan että kokonaistuotanto kasvaa lähinnä yksityisten investointien ja viennin kasvun kautta

nyt kyselisin

ja nyt sitten kotivaltiohan voi tehdä niin kun katsotaan että tilin saldo on vuosien välillä muuttunut eli tilille on tullut jotakin lisää että sitten tältä asiakkaalta voidaan kysyä että miksi teille on tullut tänne tilille lisää saldoa